minä kysynkin nyt ministeriltä minkälaisen lukon takana on tämän perustettavan metsätalous oyn omistus jotta varmistetaan se että metsätaloustoiminta säilyy jatkossakin valtion omistuksessa ja metsähallituksen alaisuudessa

vielä tuohon veteraanien kuntoutus keskusteluun

sitten kun tuo kunnioitettu veteraanisukupolvi joukostamme poistuu niin samanlaista kuntoutustarvetta on meidän rauhanturvaajillemme ja kriisinhallintatehtävissä oleville henkilöille

arvoisa herra puhemies

se on aina uhka työssäkäynnille ja elinkeinoelämän kannattavuudelle mutta kun tiedetään talouden tilanne niin tämä esitys on vain tehtävä

terveys ja toimintakyky ovat oikeita kriteerejä

taksiliikennelaki edellyttää kuljettajalta muun muassa asiakkaan turvallisen autoon tulon ja poistumisen varmistamista sekä tarvittaessa asiakkaan avustamista matkatavaroiden käsittelyssä

arvoisa herra puhemies

nostan tuolta esiin yhden tulostavoitteen

käyttövoimavero laskettiin vinjetti direktiivin sallimalle alatasolle

se koskee liikenneverkon tulostavoitetta ympäristön osalta ja siellä pohjavesien pilaantumisriskin vähenemistä perusväylänpidon toimin

ongelma on myös tuolla linja autopuolella koska kun siellä ei käyttövoimaveroa ole ollut niin tätä vähäistäkään kompensaatiota ei ole pystytty sinne osoittamaan

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että myös muut ammattikuljettajat kuten monet linja autonkuljettajat joutuvat säännönmukaisesti avustamaan matkustajia esimerkiksi matkatavaroiden kanssa ja pelkästään taksinkuljettajia koskevia toimintakykykriteerejä ei tule siten asettaa kohtuuttoman tiukoiksi

arvoisa herra puhemies

silloin kun tätä vaalirahoituslakia uudistettiin läpinäkyvyys oli yksi sellainen johtava periaate jota haluttiin edistää ja se kyllä on parantunut siitä aiemmasta menettelystä ja hyvä niin

tämä asia liittyy usein aiemmin esillä pitämääni hyötykustannus indeksin määrittelyyn eli noissa investointien seurannaisvaikutuksia ei oteta hk indeksissä riittävän laajasti huomioon

tuo seurantaklausuuli joka tuossa hallitusohjelmassa on todettu että energiaverouudistuksen vaikutuksia seurataan arvioimalla uudistuksen vaikutukset verokertymään ympäristön kuormitukseen kotitalouksien ostovoimaan ja tulonjakoon sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin on erittäin tärkeä seurantalauseke ja tuota täytyy tarkkaan arvioida

nyt täällä on keskusteltu paljon kampanjakatosta tuotu se keskusteluun uudelleen ja puollettu sitä että kampanjakatto olisi hyvä asia

kysynkin ministeriltä

ohjeiden laatimisessa tulee myös ottaa huomioon että käytännössä toimintakyvyn arviointi tulee tehdä ilman erityisvarusteita lääkäreiden normaaleissa vastaanottohuoneissa käyttäen sitä välineistöä hyväksi joka sinne tavanmukaisesti kuuluu

tullaanko siinä jatkossa ottamaan huomioon investoinnin vaikutukset ympäristölle pohjavesiin alueen kilpailukykyyn yritys ja työllisyysvaikutuksiin

minä olen aina vaaleissa asettanut kysymyksen vaalirahoituksesta kun puhutaan mihin ne rahat menevät mihin vaalirahoitus lopulta päätyy

mutta myönteinen positiivinen asia tässä esityksessä on tuo raamiratkaisuun kytketty maatalouden energiaveron palautusasia jonka tarkoituksena on lisätä toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden ja työllisyyden varmistamiseksi

arvoisa puhemies

kyllä minä vähän vierastan sitä kampanjakattoajatusta koska silloin mennään painokoneen hoitajan tilipussille graafikon tai yksinyrittäjän media alan yrittäjän tilipussille tai firman jolla esimerkiksi teetin tämän vaalikynän

vaalit ovat kuitenkin aina myös elinkeinoelämälle semmoinen piristysruiske koska kampanjoihin käytetään rahaa mutta ne eivät suinkaan päädy ehdokkaiden pussiin vaan ne menevät kiertoon ja varsinkin media alalle lehtialalle joka tällä hetkellä on suurissa ongelmissa

asiantuntijakuulemisessa on esitetty että kuljettajalta tulisi vaatia vähintään tietyn tasoisen kielitaitokokeen läpäisemistä jotta hän pystyisi kommunikoimaan asiakkaiden kanssa myös erilaisissa poikkeuksellisissa onnettomuus ynnä muissa sellaisissa tilanteissa

saadun selvityksen mukaan kielikokeeseen perustuvia kielitaitovaatimuksia ei ole juuri käytössä missään muissakaan yksityisen sektorin ammateissa

esityksen mukaan kuljettajalla tulee olla taksiluvan asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus ja paikallistuntemuksen laiminlyönnin seurauksena voi olla sakkorangaistus

koskinen täällä viittasi eli oikeuslaitoksen johtamisen kaikilla tasoilla pitää olla tehokkaampaa ja parempaa kuin se on tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

haluaisin nyt saada selvyyden tähän asiaan

arvoisa herra puhemies

korkein oikeus on tietysti erityinen oikeusaste koska korkeimman oikeuden päätökset muodostuvat ennakkotapauksiksi ja ohjaavat oikeuskäytäntöä

rönnin puheenvuoro kirvoitti minua ottamaan puheenvuoron koska hän kohdisti siinä puheenvuorossaan ikään kuin syyttävää sormea lakivaliokunnan poliisijäseniä kohtaan

paikallistuntemuksen puuttuminen voi vaikuttaa palvelusta perittävään hintaan joten on hyvin tärkeää että kuljettajan paikallistuntemus on tehtävän edellyttämällä tasolla

koska kuulun tähän asiantuntijajoukkoon siellä valiokunnassa niin katson aiheelliseksi hiukan kommentoida tuota ed

lakivaliokunnassa on keskusteltu ja on ollut esillä haasteiden toimittaminen puhelimitse ja viimeisimpänä tämä aloite siitä että alioikeuskäsittelyjä videoitaisiin ja sitä näyttöä voitaisiin käyttää sitten ylemmissä oikeusasteissa näyttönä

valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä että taksipalvelujen laatuvaatimuksista kuljettajien osaamisesta taksipalvelun luotettavuudesta ja korkeasta laadusta pidetään kiinni ja tätä laatutasoa pyritään myös jatkossa kehittämään

tässä esitutkinta ja pakkokeinopaketin käsittelyn yhteydessä nousi vahvasti esille tuo syyttäjän rooli verrattuna tutkinnanjohtajan rooliin ja siihen asetelmaan ja nousi jopa esille sellaisia näkemyksiä että syyttäjästä tulisi tehdä tutkinnanjohtaja

suomi tekee kuitenkin yhteistyötä näiden valtioiden kanssa joten eikö tämä edustaja zyskowiczin esittämä neuvottelutapa ole se tapa millä tässä tulisi edetä

aiotteko toimia tähän suuntaan että karkotukset laitetaan täytäntöön kahdenkeskisten neuvottelujen kautta

valiokunta on arvioinut lain voimaantuloajankohtaan liittyviä näkökohtia ja korostaa että eräistä taksitoimintaan liittyvistä käytännön kysymyksistä johtuen ehdotetun lain on tarpeen tulla voimaan selkeästi ennen esityksessä ehdotettua ajankohtaa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan lääkärintarkastuksiin liittyvä valmistelu ja tarvittavat tietojärjestelmämuutokset on mahdollista toteuttaa tässä aikataulussa

mutta sitten meillä on paljon sellaisia massarikosjuttuja suurin osa on niitä ja niissä syyttäjän mukanaolo ei ole millään lailla tarpeellista

silloin kun tulee näitä laajoja vaativia juttuja on aivan luonnollista että tutkinnanjohtaja ja syyttäjä keskustelevat keskenään ja se lopputulos silloin on molempien kannalta paras mahdollinen ja se myös jouduttaa tätä esitutkintamenettelyä ja koko prosessia sitten loppupelissä

nämä esitykset joita esimerkiksi tuohon loppulausuntomenettelyyn oli käsittelyn yhteydessä olisivat vääjäämättä viivästyttäneet näitä esitutkintaprosesseja ja sehän on juuri se asia johon tässä tämän vaalikauden aikana on yritetty puuttua ja hakea parannuksia niin että esitutkintaprosessi nopeutuisi ja ne ratkaisut saataisiin nopeammin sieltä esille

tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi valiokunta ehdottaa että lakiehdotukseen lisätään mietinnössä valiokunnan muutosehdotuksena kirjattu siirtymäsäännös

tuoreen nuorten liikennekäyttäytymistä koskevan kyselytutkimuksen mukaan nuorten suhtautuminen liikennesääntöjen noudattamiseen on rapautunut

valiokunta toteaa että lakialoite vastaa hyvin pitkälle hallituksen esitystä lähinnä sillä erotuksella että ajoluvan myöntäminen ikääntyneelle kuljettajalle vaatisi nimenomaan geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunnon

arvoisa herra puhemies

kyselyssä kävi ilmi että joka kuudes nuori piti todennäköisenä että ajaa mopolla vaikka on nauttinut alkoholia

tähän näiden prosessien pituuteen on euroopan ihmisoikeustuomioistuin myös monesti puuttunut ja meille sieltä huomautuksia ja tuomioita langettanut

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulo ja siirtymäsäännös muutettuna valiokunnan muutosehdotuksen mukaisesti ja käsittelyssä mukana ollut lakialoite hylätään

suuri osa mopoilevien lasten vanhemmista ei tiedä missä kunnossa lapsen mopo on

eli syyttäjän ja tutkinnan yhteistyö toimii ja sitä ei ole syytä lähteä tästä nykytilanteesta paljon viilaamaan

suomalaisessa perhemetsätaloudessa metsätilojen koko on tyypillisesti varsin pieni

liikenneministeri vehviläinen

näin se on paikallaan

rönnin alussa esille tuoman kritiikin tämän kriminaalipolitiikan suunnasta jossa on ollut vahva tuommoinen viherliberaalilinja ja näkemys voin täysin allekirjoittaa ed

valtakunnallisen puuhuollon toimivuuden kannalta on hyvä että hallitus tuo eduskunnan päätettäväksi metsätilojen pinta alan kasvua tukevia lakiesityksiä kuten tämän lain yhteismetsälain muuttamisesta

rönnin näkemykset siitä

täällä on käytetty puheenvuoroja joissa on kritisoitu sitä alkuperäistä lakiesitystä ja aihetta siihen kritiikkiin todella on mutta on todettava että on hyvä asia että silloin kun tehdään virheitä ja ne havaitaan niihin myös tartutaan ja niitä lähdetään korjaamaan

itse olen tyytyväinen siitä että elinkautisvankien vapauttamismenettelyn arviointiin on tuotu nyt tämän kauden aikana vaarallisuusarvio elikkä riskiarvio siitä onko elinkautisvangilla riski syyllistyä väkivaltaan vapautumisensa jälkeen

yhteismetsän metsänhoito ja metsänparannustöihin sijoitetaan hehtaaria kohti enemmän varoja kuin yksityismetsissä keskimäärin

arvoisa puhemies

useissa onnettomuuksissa kyse on kuljettajien riittämättömästä kyvystä hallita sitä ajoneuvoa mutta myös siitä että muiden tiellä liikkujien varsinkin autoilijoiden on vaikea havaita näitä ajoneuvoja ja tunnistaa niiden hidasta liikkumista siellä liikennevirrassa

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteismetsälain tilintarkastusta koskevia säännöksiä

se on hyvä esitys

toinen hyvä asia joka tuli torjuttua oli se että oli vireillä esitys seksuaalirikollisten lääkehoidosta niin että seksuaalirikolliset olisivat voineet päästä aiemmin vapauteen sitouduttuaan lääkehoitoon mutta tuo esitys tuli tyrmättyä ja torjuttua

sielläkin parannusta tulee mennään oikeaan suuntaan eli kysymyshän on siitä että kun poliisi toista rikosta selvittäessään saa tietoonsa siihen rikostutkintaan kuulumattoman rikoksen ja siihen liittyvää tietoa nyt tämä raja laitetaan kahteen vuoteen eli kun on kyseessä kaksi vuotta rangaistusmaksimi niin silloin tuota tietoa voidaan käyttää

miten mopoautojen lisääntymiseen liikenteessä ja erityisesti niihin liittyvien liikenneturvallisuusriskien lisääntymiseen aiotaan reagoida

täällä on puhuttu paljon siitä ja varsinkin vasemmisto oppositio johon vihreätkin luen korostaa sitä että säästäminen ja leikkaaminen on hallituksen tavoite

ne ovat keinoja siihen että pelastetaan hyvinvointiyhteiskunta luomalla lisää työtä

mutta edelleenkään tämä ei mahdollista esimerkiksi omaisuus ja kätkemisrikoksia ja siinä kohtaa kyllä asianomistajien suoja jää jälleen vajavaiseksi

eräs asia joka vaatii ehdottomasti vielä jatkovalmistelua ja puuttumista on tuo tiedottajan käytön ilmoitusvelvollisuus

sen myötä me lisäämme vientiä lisäämme työtä lisäämme verotuloja ja saamme lisää verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin

tätä hyvän hallituksen hyvää esitystä on helppo kannettu a

on aivan kohtuutonta että poliisi joutuu ilmoittamaan rikoksesta epäillylle että tämän rikoksen selvittämisessä on käytetty tiedottajaa

yleiskeskustelu oli päättynyt vyötään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on kannattaa

se tulee vaikeuttamaan rikosten selvitysprosessia ja se tulee aiheuttamaan vaaran ja uhan niille tiedottajina toimiville ihmisille

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tuohon edustaja rundgrenin puheenvuoroon liittyen haluan vielä kommentoida sitä mitä rundgren toi esille että ikään kuin ely keskusten heikko teho ja tämä jarrutus näissä hankkeissa johtuisi siitä että ely keskukset ovat myllerryksen alla ja jonkinlaisessa pelon vallassa

tämä sunnuntai ja muiden lisien poistaminen ja niiden vaihtaminen oikeudenmukaisempaan tapaan lomarahojen kautta osoittaa sitä reagointikykyä hallitukselta

tämä ei sovellu suomalaiseen oikeustajuun että tietoa jota on saatavissa laillisin keinoin ei voitaisi käyttää rikosten selvittämiseksi

mutta sitten kun keskustellaan siitä mikä sen kielitaidon taso on ja verrataan sitä esimerkiksi tähän kysymykseen jonka nostin tuossa aiemmassani puheenvuorossani rikollisista jotka ovat saaneet kovia rikostuomioita niin tässä samassa keskustelussa nyt sitten verrataan heidän tuloaan suomen kansalaisiksi

minun mielestäni sen nimenomaan pitäisi kannustaa heitä jos tällainen olotila siellä on uudistamaan näitä toimintamalleja ja jouduttamaan niitä prosesseja

kysyinkin tuossa ministeriltä miksei meillä ole harkittu tätä tanskan mallin mukaista rajaa rikoksen törkeysasteen mukaan ja sen rajan jälkeen ei olisi mahdollista saada suomen kansalaisuutta

päinvastoin heidän pitäisi hakea niitä toimintamalleja joilla nyt kun puhuttiin haja asutusalueen rakentamismahdollisuuksista joudutetaan niitä toimintamalleja joilla tämä elinvoimaisuus ja toimeliaisuus myös siellä haja asutusalueilla saa vauhtia ja sitä kautta työllisyys paranee ja rakentaminen ja hyvinvointi edistyy

ministeri niinistö tuossa puheenvuorossaan sanoi että toimenpiteiden itämeren tilan parantamiseksi pitää olla tehokkaita ja nopeita ja sen takia tuota yhteistyötä pitää tiivistää

onkin syytä esittää nyt kysymys ovatko nämä maankäytön tavoitteet ja se rakentamisen edistäminen meillä riittävästi parlamentaarisessa ohjauksessa vai onko siellä ket jussa sellaisia jarruja jotka jarruttavat tätä kehitystä

arvoisa herra puhemies

oikeudenkäyntien viivästymisen hyvittämisestä asianosaisille on siis kysymys

tällä hetkellä esimerkiksi tuo rikkidirektiivi joka tätä itämeren alueen kilpailukykyä uhkaa ei ole kustannustehokas ympäristönsuojelukeino

tämä on vain nyt sen seuraamuksen hoitamista ja hyvittämistä

valiokuntakuulemisessa vttn ja ilmatieteen laitoksen edustajat kertoivat että noita rikkipäästöjä ei tällä hetkellä pystytä edes mittaamaan näillä mittalaitteilla siellä merialueilla

mitä ovat sitten nuo kustannustehokkaat toimenpiteet joilla nopeasti saadaan itämeren tilaa parannettua

kun aletaan antaa näitä käsittelyaika arvioita niin ollaanko menossa siihen suuntaan että tulee oikeudensaamistakuu ikään kuin hoitotakuun omaisesti

siinähän ei ole mitään pahaa jos me pystymme luomaan jonkin ajan missä ajassa voi saada kyseiseenkin tapaukseen oikeutta mutta silloin pitää olla kyllä ne prosessit kunnossa se normitus sillä tasolla että se ei viivästytä näiden prosessien viemistä ja myöskin resurssit koko tässä oikeusketjussa asianmukaisella tasolla

tässä edustustoverkostossa on vahva tämmöinen kehityspoliittinen vanha perimä ja nyt tässä taloudellisessa tilanteessa jossa olemme toivoisi että enemmän keskityttäisiin noihin viennin panostuksiin ja myös edustustoverkosto tukisi tätä vientiajattelua

on paljon sellaisia maita joissa meillä olisi viennin edistämisen kannalta paljon tehtävää

oikeastaan kysymys kuuluukin miten joustavasti näiden edustustojen välillä tätä henkilökuntaa voidaan siirtää sinne missä on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi viennin kautta

olisiko mahdollista siirtää resursseja näiden edustustojen välillä sinne missä tarvitaan niin että sitten taas pystyttäisiin sitä kehitysyhteistyötäkin tukemaan kun saadaan talous pyörimään

tässä hallituksen esityksessä joukkoliikennelain muuttamisesta esitetään kolme viranomaisten väliseen toimivallan jakoon liittyvää muutosta

niistä ensimmäinen on että oulun kaupungista tulisi seudullinen viranomainen joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena oman alueensa lisäksi myös iin kempeleen limingan muhoksen ja tyrnävän alueella

mutta tuossa aiemmassa keskustelussa viime vaalikaudella käytiin keskustelua myös vaalijärjestelmästä ja siitä tulisiko sitä muuttaa

toinen muutos koskee joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen valvontaan ja peruuttamiseen liittyviä tehtäviä ja ne tehtävät ehdotetaan keskitettäväksi etelä pohjanmaan ely keskukselle

suomalaisen demokratian yksi peruskysymys minusta on ollut se että äänestäjä tietää kenelle hän ainoan äänensä antaa

lisäksi ehdotetaan että liikennevirasto tästä eteenpäin päättäisi valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille